voi sanoa rehellisesti että laki ei ole tyydyttävä sosiaali ja terveyspoliittisesta näkökulmasta mutta meillä on muitakin näkökulmia joita pitää ottaa huomioon

sekä lukio että ammattikoulukirjat ja muut materiaalit voivat muodostaa aivan ylivoimaisen esteen opiskelulle

osa aikaeläkkeen avulla ikääntynyt henkilö voi jatkaa pidempään työelämässä ja näin myös helpottaa työnantajan kustannuspaineita

arvoisa puhemies

ymmärrän näkemyksiä urheilusponsoroinnista ja mainonnasta ja sen markkinoinnista mutta en voi hyväksyä näitä näkemyksiä vastuullisen alkoholipolitiikan perusteluina

nyt kysyisin ministeriltä

miten te varmistatte sen että jokainen kansalainen riippumatta hänen kyvystään netin käytössä tai sitten automaatin käytössä saa sen ohjauksen ja neuvonnan jota tällä hetkellä rautatieasemilla oleva henkilöstö pystyy ohjeistamaan ja antamaan jotta me r kioskeilla voimme turvata tämän yhtä hyvän laadukkaan palvelun kansalaisille

kokoaikatyön tukemiseen on joustavia keinoja kuten ikäjohtaminen sekä töiden järjestely ikääntyvien elämänvaiheeseen sopivalla tavalla

pelastakaa lapset järjestö on kehittänyt eväitä elämälle avustusohjelman toisen asteen opiskelijoiden tueksi kustantaen oppikirjoja nuorille jotka opiskelevat lukiossa tai ammattioppilaitoksessa

ensisijaisten etuuksien leikkaukset lisäävät toimeentulotuen tarvetta

johtoajatuksena pitää olla ihmisten hyvä terveys hyvinvointi perheiden hyvinvointi ja lasten ja nuorten oikeus päihteettömään ympäristöön

arvoisa herra puhemies

kyse ei ole vain tuloista vaan myös elämän laadusta ja terveydestä

joustamaton työelämä taas lisää sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä

pienituloisuus yhdessä esimerkiksi terveysongelmien kanssa muodostaa usein toinen toistaan vahvistavan kierteen jossa helposti laiminlyödään oma hyvinvointi riittävien varojen puutteessa

tästä syystä työelämää kehittämällä ja hakemalla erilaisia vaihtoehtoja tukea ihmisten mahdollisuutta pysyä työelämässä pitää joustavuutta kehittää jatkuvasti

kuten ministeri urpilainen on todennut taloudessamme on vaikea kolmoishaaste eli samalla kun rakenteelliset kysymykset kasaavat ongelmia myös julkisen talouden kestävyysvaje ja vaikea taloussuhdanne lisäävät vaikeuskerrointa

esimerkiksi sivistysvaliokunta piti lausunnossaan oikeansuuntaisena että televisiomainonnan aikarajaa pidennetään tunnilla

hallituksen monet säästöpäätökset kohdistuvat täsmälleen samoihin ihmisiin eikä mitään arvioita vaikutuksista yksittäiseen kansalaiseen ja ihmiseen ole esitetty

kyse on erittäin olennaisesta syrjäytymisen ehkäisystä ja tasa arvon lisäämisestä yhteiskuntaan

näin ollen emme pidä järkevänä emmekä myöskään nykyaikaisena ajatteluna sitä että hallitus yrittää pakkokeinoilla pitää iäkkäämmät mukana työelämässä

tarvitsemme arvion paitsi taloudellisista myös hyvinvointiin kohdistuvista vaikutuksista

hallitus on kuitenkin onnistunut tekemään ensi vuodelle tasapainoisen budjettiesityksen ja luonut meille vahvaa uskoa tulevaisuuteen sopimalla elokuun lopussa rakennepoliittisesta ohjelmasta jolla aletaan kuroa kestävyysvajetta umpeen

jokin ratkaisu joka tapauksessa pitää olla oli kyse sitten hallituksen välittävästä politiikasta tai sosialidemokraattien luottamuspolitiikasta

ongelmana ei ole vain televisiomainonnan kellonaika vaan myös se että vastaavia mainoksia nuoret voivat katsoa nyt ja tulevaisuudessa myös netissä

pidemmällä aikavälillä ihmisten hyvinvointiin kohdistuvat leikkaukset tulevat kuitenkin kalliimmiksi kuin ongelmien hoitaminen ajoissa hyvin toimivilla palveluilla ja ostovoimaltaan riittävillä etuuksilla

olisi pitänyt arvioida miten osa aikaeläkkeen ikärajan nostaminen tulee nostamaan myös työkyvyttömyyseläkkeiden määrää sairauspäivärahakuluja ja sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia

harkinnanvarainen toimeentulotuki ei saa olla ratkaisu asiaan

tätä tekemisen henkeä on täydentänyt myös työmarkkinajärjestöjen löytämä maltillinen tulosopu joka lisää vakautta ja ennustettavuutta

opintotukea tulee kehittää edelleen siten että se huomioi nykyistä paremmin opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet

panostuksia ihmisten hyvinvointiin ei ole kyetty näkemään investointeina vaan kuluerinä joita leikkaamalla valtiontalous pyritään saattamaan lyhytnäköisesti tasapainoon

työ ja tasa arvovaliokunta on antanut esityksestä oman lausuntonsa jossa osa aikaeläkejärjestelmän hyviä puolia kuvaillaan monipuolisesti

edelleen sivistysvaliokunta piti lausunnossaan nuorten terveyden kannalta alkoholilain kokonaisuudistuksen eräänä tärkeänä tavoitteena nimenomaan alkoholin mielikuvamainonnan täyskieltoa

kun opintotuki huomioi erilaiset elämään liittyvät asiat tukee se myös opiskelijan opiskelua ja valmistumista sovitussa ajassa

arvoisa puhemies

tällä hetkellä työnantajat voivat yhteistyössä työntekijöiden kanssa käyttää järjestelmää myös työn jakamiseen ja sukupolvenvaihdosten toteuttamiseen työpaikoilla

kirjasimme mietintöön että on välttämätöntä että alkoholilain kokonaisuudistuksessa etsitään uusia tehokkaita ja selkeitä keinoja lapset ja nuoret tavoittavan alkoholimainonnan rajoittamiseksi ja alkoholimainontasäännösten valvonnan tehostamiseksi

lausunnon mukaan työpaikoilla on saatu hyviä kokemuksia järjestelyistä joilla nuoria työntekijöitä on palkattu osa aikaeläkkeellä olevien rinnalle ja annettu heille tehtäväksi perehdyttää nuoret töihinsä

tuolloin demarit kuitenkin edellyttivät että leikkauksen vaikutuksia on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa tehtävä korjaavia toimenpiteitä syksyn budjetissa

toivon että tulevaisuudessa meillä eduskunnassa on valmiuksia tehdä nykyistä tiukempia säännöksiä sivistysvaliokunnan ja useiden asiantuntijoiden näkemysten mukaisesti käyttämällä tuotemerkkejä jotka kertovat asiallisesti tuotteiden tarvittavat tiedot ja se riittäköön

veropohjaa myös tiivistetään muun muassa poistamalla edustuskulujen vähennysoikeus ja rajoittamalla korkomenojen vähennysoikeutta

arvoisa puhemies

erityisen iloinen olen myös siitä että liikuntabudjetti kasvaa enemmän kuin pitkään aikaan

osa aikaeläkkeen ehtojen huonontaminen ei ole taloudellisesti järkevää myöskään ajatellen sitä tosiasiaa että osa aikaeläkeläinen käyttää ylimääräisen vapaa ajan usein muiden ihmisten auttamiseen ja hoitamiseen

nyt kun uudistukset tulevat voimaan meidän pitää vielä saada synnytettyä se positiivinen ajattelun kierre joka rohkaisee yrittämään ja yrityksiä kasvamaan

toivottavaa olisi että tämä näkyisi myös laajasti sekä kuntien budjeteissa että vapaaehtoistyössä ja kansalaisjärjestö ja liikuntatyössä

toivottavaa olisi että liikuntaan panostettaisiin kunnissa niin liikuntapaikkainvestointien myötä kuin terveyden edistämisen ja liikunnan osalta yleensäkin

arvoisa puhemies

tämä on erittäin ymmärrettävää etenkin pienituloisten perheiden osalta koska jokaisella eurolla on tärkeä merkitys päivittäisen arjen pyörittämisessä

sitten muutamia yksityiskohtia budjetista

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin panostukset kasvuun ovat mittavia

kustannukset ovat viime aikoina nousseet rajusti ja tämä on osaltaan vaikuttanut että matkalippujen hinnat ovat myös nousseet

kokevatko perheet että he saavat tarvittavan tuen perhepalveluista

ensi vuonna käynnistetään kasvurahoitusohjelma jolla vauhditetaan pk yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä tuetaan pääomasijoitusmarkkinoita

nykyään omaishoitaja saattaa joutua tilanteeseen jossa häneltä evätään osa aikaeläkkeen saaminen aiemman omaishoitojakson takia

perustetaan uusi kasvurahastojen rahasto minkä kautta arvioidaan saavutettavan yhteenlaskettuna lähes miljardin euron pääoma tavoitteena siis kasvuyrityksiin sijoittaminen

siksi on tärkeää että hallitusohjelmaan on kirjattu sekä varhaiskasvatuslain että sosiaalihuoltolain valmistelun jatkuminen suunnitellun mukaisesti

tämä näkyy konkreettisesti suurissa kaupungeissa mutta meidän täytyy tukea myös joukkoliikennevaihtoehtoja eri puolilla suomea nykyistä enemmän

meidän tulee tukea paremmin myös pieni ja keskituloisia perheitä

siemenvaiheen yritysten rahoittamiseksi perustetaan puolestaan uusi kasvurahasto erilliseen sijoitusyhtiöön jonka hallinnosta vastaa tekes

siksi edellytämme että hallitus selvittää osa aikaeläkkeen saantiehtojen muuttamista siten että vaadittuun työssäoloaikaan laskettaisiin myös omaishoitosopimuksella tehty työ

tähän valtion tulee panostaa huomattavasti enemmän kuin se on tehnyt ja mitä se tämän talousarvion yhteydessä esittää

tämä tukisi myös työllisyyttä

varhaiskasvatuksen maksuihin pitää mielestäni löytää nykyistä parempi ratkaisu sillä nyt maksut ovat täysimääräiset jo pienituloisiksi luettavilla perheillä ja indeksikorotukset nostavat maksuja taas elokuun alussa

puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

pidämme siis tällä hetkellä voimassa olevaa osa aikaeläkejärjestelmää järkevämpänä ja taloudellisempana vaihtoehtona kuin sitä että ikääntyneet joutuvat työttömiksi tai siirtyvät työkyvyttömyyseläkkeelle kokonaan pois työelämästä

myös tämä hallituksen esitys asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta liittyy yhdistelmälupadirektiivin täytäntöönpanoon

kevyen liikenteen väylät ovat paitsi ekologisesti hyviä myös ihmisten terveyden edistämisen kannalta tärkeitä asioita

me tiedämme myös että korkeilla päivähoitomaksuilla on merkitystä naisten työllisyydelle eli tässäkin tarvitaan laajempaa rakennepoliittista näkökulmaa

tarkoituksena on säätää muun muassa siitä minkälaisen työskentelyn perusteella euroopan unionin ulkopuolelta suomeen työhön tuleva työntekijä kuuluisi asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin vaikka hän ei asuisi suomessa vakinaisesti

tämä on myös tärkeä kasvua tukeva ratkaisu

venäjälle suuntautuva rekkaliikenne ja venäjältä suomeen suuntautuva matkailu ja bisnesliikennöinti ovat jatkuvassa kasvussa

nyt kun tämä esitys meidän vastalauseestamme huolimatta tultaneen hyväksymään on todella tärkeää ryhtyä toimiin jotta osatyökyvyttömyyseläkkeelle pääsyä voidaan vastaavasti helpottaa

silloin perusopetuksen lisäksi myös lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilaat saavat oikeuden psykologi ja kuraattoripalveluihin sekä koulu ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin

esitykseen sisältyy myös eräitä muita muutoksia joilla täsmennetään ja sopeutetaan lainsäädäntöä vastaamaan paremmin rajat ylittävän liikkuvuuden lisääntymistä

arvoisa rouva puhemies

viime viikolla käydyssä liikennepoliittisen selonteon palautekeskustelussa ministeri vehviläinen arvioi monipuolisesti alueen kehittämistarpeita

tämä on jälleen yksi todella epäoikeudenmukainen esimerkki siitä kuinka ja kenelle hallitus kohdistaa valtion taloudelliset säästöt

lisäksi esiopetus tulee velvoittavaksi ensi vuoden alusta ja oppivelvollisuusiän pidentäminen koskemaan toisen asteen ensimmäistä vuotta toteutetaan aiemmin sovitulla tavalla

esimerkiksi raskaissa kuljetusalan teollisuuden ja hoitoalan ammateissa on paljon ikääntyneitä ihmisiä jotka joutuvat tällä hetkellä tekemään työtä särkylääkkeiden voimalla

kuten äsken jo totesin me valiokunnassa arvostelimme sitä että yhdistelmälupadirektiiviin liittyvät esitykset ovat tulleet käsittelyymme tipoittain yksi kerrallaan

toivon että näihin taloutemme kannalta tarpeellisiin ja alueen asukkaiden kannalta välttämättömiin kehittämistoimiin varataan myös riittävä rahoitus

tiedämme hyvin millaisia haasteita aiheuttaa esimerkiksi kehitysvammaisten asumisohjelman toteuttaminen ja toisaalta ikääntymiseen liittyvät muuttuvat asumistarpeet

heidän tilannettaan ei paljon lohduta tällainen todella hämmästystä herättävä lausunto jonka luin työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnosta

yhdyn myös moniin niihin puheenvuoroihin joissa kannetaan huolta perustienpidon määrärahojen riittämättömyydestä sekä kilpailuttamisjärjestelmästä

hallitus on todennut jääräpäisesti ettei vaihtoehtoja ole

vaihtoehtoja on mutta niitä ei haluta vastaanottaa

on tärkeää tehdä satsauksia näihin kohteisiin laitospaikkojen vähentyessä ja muistisairaiden vanhusten määrän lisääntyessä

sinänsä esitys on kannatettava koska se yksinkertaistaa ja yhdenvertaistaa kolmansista maista tulevia työntekijöitä koskevaa menettelyä sekä varmistaa laillisesti maassa olevien työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun

lausuntoon on kirjattu täällä lukee

teiden peruskunto on heikentynyt ja vaatii yhä vaativampaa kunnossapitoa

hallitusohjelmaan on erityisesti kirjattu että lainsäädäntötyössä ja päätöksenteossa arvioidaan perheiden erityisesti lapsiperheiden asemaa

mitä huonompaan kuntoon me päästämme teiden kunnon sitä enemmän rahoitusta tarvitsemme tulevaisuudessa

samanaikaisesti kun me lisäämme heille palveluasuntoja meidän on kehitettävä erilaisia asumismuotoja tukemaan näiden ihmisten hyvää elämänlaatua

kokoomus keskusta ja perussuomalaiset ovat sitä mieltä että valtiontalouden tasapainottaminen ja leikkaukset kohdistetaan kaikkein heikoimmassa asemassa sosiaaliturvan ja palveluiden tarpeessa oleviin sairaisiin ja pienituloisiin ihmisiin

tämä on tärkeä linjaus

on tärkeää että yhdenvertainen kohtelu toteutuu työehtojen ja työolojen sekä koulutuksen ja sosiaaliturvan osalta

arvoisa herra puhemies

toivon että lapsiperheiden köyhyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja otetaan tavoitteeksi lapsiperheiden köyhyyden hävittäminen suomesta

kävimme jo viime viikolla keskustelua norpan ja kuuttien suojelusta mutta tähän on vielä hyvä palata koska se on niin tärkeä asia

tästä syystä olisi järkevää pitää tiestö kunnossa eikä siirtää tätä rahoitusvastuuta tulevaisuuteen

arvoisa herra puhemies

muutokset ovat omiaan tukemaan työperäistä maahanmuuttoa ja työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien toteutumista

tärkeää onkin motivoida työntekijöitä kantamaan itse vastuuta oman työkykynsä säilymisestä ja hyvinvointinsa kohentamisesta

on myös olennaista että sosiaaliturvaan liittyvistä muutostarpeista käydään keskustelua ja selvitetään miten pystymme samalla turvaamaan suomalaisen mallin hyvät piirteet ja ominaisuudet ja turvaamaan myös tänne työhön tulevien ihmisten oikeudet

valtiontalouden tasapainottamisesta suurin vastuu tulisi mielestäni ottaa niiden ihmisten joiden elämäntilanne ja kantokyky kestää leikkauksia ei ihmisten joiden elämäntilanne on vaikea jo ennestään sairauden ja pienituloisuuden takia

nyt käsittelyssä olevan lain tavoitteena on suojella ja vahvistaa norppakantaa ja turvata erityissuojelu kevään kuuteille

myös liikenteen turvallisuusvirastolle ja tilastokeskukselle on varattu määrärahalisäykset tietovarantojen avaamiseen

missä on ihmisarvon kunnioitus

kyse on ruuasta vaatetuksesta ja harrastuksista eli aivan normaaleista jokapäiväisistä lasten ja nuorten perustarpeista

nämä ovat tärkeitä satsauksia monestakin eri näkökulmasta

ihmisten työkyvyn säilymiseen on puututtava työpaikkojen hyvin järjestetyllä ja ennalta ehkäisevällä työterveydenhuollolla jonka pitäisi myös entistä paremmin puuttua työyhteisöjen hyvinvointiin

on luonnollista että kuutit hakeutuvat sinne missä on kalaa ja ravintoa minkä takia verkot ovat erittäin vaarallisia kuuteille koska ne jäävät niihin helposti kiinni ja menehtyvät verkkoihin